eduskunnan käsittelyssähän on parhaillaan myöskin laki oppilashuoltoasioista jossa pyritään nimenomaan tätä ennaltaehkäisyn roolia vahvistamaan

perhehoitaja voi hoitaa neljää henkilöä alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina

ammatillisessa perhehoidossa voidaan hoitaa enintään seitsemää henkilöä kun perhekodissa on vähintään kaksi perhehoitajaa koulutusvaatimukset täyttyvät ja perhekodille on haettu lupa aluehallintovirastolta

sen lisäksi on pakko mainita se että jotta me selviämme näistä haasteista meidän pitää myös tätä sosiaali ja terveyspalvelujen rakenteellista uudistusta viedä määrätietoisesti eteenpäin jotta me saamme riittävän osaavan henkilökunnan riittävän laadukkaan johdon tekemään näitä töitä

olemme pyrkineet tekemään sellaisia ratkaisuja joilla saadaan myös niitä vaikuttavia toimenpiteitä aikaiseksi ja kuitenkin niin että pyrimme suojaamaan sitten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt ja kansalaiset näidenkin muutosten keskellä

poikkeamisperusteen mukaan täysi ikäisiä ja aikuisia kehitysvammaisia voitaisiin hoitaa erityisestä syystä toimeksiantosopimuksella myös enempää kuin neljää henkilöä kerrallaan

sen takia nyt halusimme tuoda tämän lainsäädännön vaikka tässä on muitakin lainsäädäntöhankkeita kuten itsemääräämislaki iso kokonaisuus jota myöskin valmistellaan ministeriössä

toimeksiantosopimuksen solmimisen osalta on pysytty nykyisessä lain muotoilussa eli toimeksiantosopimus solmitaan kunnan tai kuntayhtymän ja perhehoitajan välillä

minusta on hyvä asia että se lähtee siitä että tämä on myönteinen askel tämä on hyvä askel eteenpäin tässä vaikeassa ja monimutkaisessa asiassa

on totta niin kuin edustaja virtanen totesi että tämä raukesi edellisellä vaalikaudella tämä on käsitykseni tästä asiasta eli aika loppui kesken ja nyt sitten on vielä tullut näitä uusia oikeusasteitten päätöksiä

kuitenkin vielä totta kai liittyy haasteita siihen millä tavalla sitten niihin ratkaisuihin tuolla uusilla sote alueilla eli kuntayhtymissä tullaan pääsemään

koti ja perhe antavat parhaat lähtökohdat turvallisuuden kokemiselle läheisille ihmissuhteille ja arvokkaalle elämälle

mitä sitten tulee tähän kysymykseen edustaja modig taisi kysyä onko tässä kun nyt omalla kustannuksella hankitaan näitä mahdollisia muita lausuntoja vaarana se että ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa

perhehoitolain esitys pyrkiikin vahvistamaan tätä mahdollistamalla perhehoidon antamisen perhehoitajan kodin lisäksi hoidettavan kotona

tämä on niin ison luokan asia että eivätköhän päättäjät ympäri valtakunnan ole tähän päivään mennessä havainneet että muutoksia tarvitaan jos palvelut halutaan turvata

lisäksi tällä esityksellä tullaan selkiyttämään valvontaa

meillä on tämä sama tilanne toki muuallakin sosiaali ja terveydenhuollon puolella että ihmisillä on mahdollisuus omalla kustannuksella hankkia palveluita mutta tässä oleellinen kohta on mielestäni se että sen päätöksen siitä hoidon jatkamisesta tekee aina se virkasuhteinen lääkäri eli ei ole mahdollista ikään kuin saada sellaisia lausuntoja kuin itse tässä nyt parhaaksi näkee vaan virkasuhteinen lääkäri on sitten aina se päätöksentekijä tässä asiassa

tähän liittyy esityksessä oleva uudistus siitä miten perhehoidossa tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan jotta kunnat voisivat olla tietoisia perhekotiin sijoitettujen asemasta

en usko että se on kenenkään toive ja sen takia tietenkin nämä asiat ovat tiiviissä linkityksessä myöskin yhteiskunnan talous ja työllisyystilanteeseen laajemmin

perhehoitolain lisäksi perhehoidon tukea ja laatua on mahdollista kehittää luomalla perhehoidosta omat laatusuositukset vähän siihen tapaan kuin olemme esimerkiksi tehneet tällä kaudella laatutyötä lastensuojelun osalta

on kuitenkin hyvä että meillä on tämä viimesijainen järjestelmä johon ihmiset voivat sitten turvautua mikäli muutoin ei työtä ja toimeentuloa pystytä järjestämään

mutta on totta sekin mitä sanoitte että potilaan oikeudet on myös otettava huomioon ja kun laajennamme nyt tahallaan mahdollisuutta myös muille kuin virkasuhteisille tehdä tämä tarkkailulähete niin on tärkeää huolehtia myös potilaiden oikeusturvasta ja siksi tässä on jouduttu tasapainottelemaan näiden asioiden osalta

arvoisa puhemies

suosituksilla voidaan havainnollistaa sitä mistä hyvä perhehoito koostuu

mutta itse olen sitä mieltä että meidän pitäisi myös tällä palvelujärjestelmällä kyetä auttamaan ihmisiä ikään kuin paremmin sen oman elämän syrjään kiinni

kun te sanotte että letkut irti ja samaan aikaan ihmettelette miten riittää rahaa tähän tukipolitiikkaan ja minne jää suomalainen hyvinvointipolitiikka niin tästähän nimenomaan on kyse että jos tehtäisiin teidän mallillanne letkut irti niin siitä se suomalainen kansalainen työntekijä vasta kärsisi koska tämä laman uhka on todellinen ja se on täällä moneen kertaan tänään kerrottu

perhehoitoa on kehitetty monilla hankkeilla ja hyvien käytäntöjen jakaminen voi nähdäkseni vahvistaa perhehoidon asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa

käsitykseni on nyt se että tämän virka apupyynnön voi tehdä myöskin ikään kuin etänä ei tarvitse välttämättä nähdä potilasta eli saadaan sitä poliisin virka apua sitten selasi tilanteessa jossa saa välttämättä

on ollut todellakin käynnistymisen kanssa joitakin ongelmia käsitykseni mukaan ja näitä on pyritty yhteistyössä myös ratkaisemaan

näitä laatusuosituksia tulen osaltani viemään eteenpäin mahdollisimman pian ja toivon saavani tähän laatutyöhön mukaan myös kaikki ne järjestöt ja tahot jotka ovat perhehoitoa vuosien ja vuosikymmenten saatossa suomessa olleet kehittämässä

on muistettava että tämä on ollut iso muutos tämän vuoden alusta näissä palveluissa ja on kuitenkin yhteistyössä sitten yritetty ratkoa niitä ongelmia joita eteen on tullut

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali sellaisiin tilanteisiin joissa sitä on annettava tosin ainoa käsittelyyn esitellään välttämätöntä saada

sitten kun puheenjohtaja soini täällä tänään sanoi että on kummallinen demokratia niin minä haluan tähän loppuun puhemies sanoa että minusta on kummallista demokratiaa kun vaalivoittaja ei lähde hallitukseen vaikka kantamalla yritetään ja kummallinen työväenpuolue on sellainen joka povaa suomalaisille työntekijöille lamaa ja työttömyyttä

totean vielä loppuun että valitettavasti en pysty kovin pitkään jäämään tähän keskusteluun mukaan mutta olen käytettävissä edustajien kysymyksiä varten myös tämän istunnon jälkeen

ja niin kuin jo äskeisessä osiossa kerroin tähän asetukseen on kuitenkin jätetty tämä poikkeamisen mahdollisuus juuri maantieteellisistä syistä ja sitä varmasti tullaan myös käyttämään

arvoisa puhemies

tässä tuodaan ratifioitavaksi euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta

halusin itse vielä olla esittelemässä tätä koska kyseessä on esitys jota sain olla euroopan neuvoston parlamentaarisen valtuuskunnan johdossa myös viemässä eteenpäin ja olen iloinen että nyt olemme täällä eduskunnassa tämän sopimuksen kanssa

tämä niin sanotun istanbulin sopimuksen ratifiointia valmistelleen työryhmän mietintö ja siitä valmisteltu raportti ovat olleet kompromisseja

hallituksen esitys valmisteltiin ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös niitä kriittisiä näkemyksiä ja kommentteja joita tuossa työn kuluessa esitettiin

on aivan totta ettei tätä toimeenpanoa varten ole saatu sitä määrärahaa joka alun perin ajateltiin tähän työhön tarvittavan mutta olen silti sitä mieltä että tämän esityksen ratifiointi on suomelle ainoa oikea tie koska nämä ongelmat ovat suomalaisessa yhteiskunnassa kyllä erittäin vahvasti läsnä ja valitettavasti laahaamme edelleenkin naisiin kohdistuvassa väkivallassa euroopan jälkijunissa

tästä rahoituksesta ja eri vaihtoehdoista on siis neuvoteltu sosiaali ja terveysministeriössä ja lopulta sitten on päädytty siihen ratkaisuun jolla on kuitenkin toimeenpantavissa tämä esitys sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan osalta

sopimus kiinnittää nyt erityistä huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan palvelujen parantamiseen sekä vaikuttaa monilla muillakin tavoilla lähisuhde ja perheväkivallan ilmiöön mutta myös naisen aseman parantamiseen laajemmin yhteiskunnassamme

manninen että lakeja pitää voida muuttaa mutta kyllä kulloisenkin eduskunnan tehtävä ainakin minun näkemykseni mukaan on se että pitää myös arvioida sitä millä lopputuloksilla millä vaikutuksilla kulloistakin lakia muutetaan ja tässä me tulemme nyt siihen villakoiran ytimeen

julkisuudessa on käyty myös keskustelua siitä onnistummeko nyt tällä esityksellä sitten oikeasti viemään tämän sopimuksen suomessa maaliin ja olen ollut vähän pahoillani siitä että tuossa julkisessa keskustelussa on ainakin toisinaan annettu hieman jopa todellisuutta synkempi kuva tästä nykytilanteestamme

minun näkemykseni on se että meidän pitäisi nyt ennemminkin myöskin pitkässä juoksussa johon itsekin viittasitte suojella ennemmin kuin rakentaa jotta siellä tulevaisuudessakin kymmenienkin vuosien päästä olisi sitä katseltavaa ja ihasteltavaa

on aivan totta että suomessa ei ole nimenomaisesti naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille tarkoitettuja palveluja mutta se ei tarkoita sitä etteikö meillä olisi palveluita

pelkään en toivo vaan pelkään että nämä vaikutukset joita tällä hankkeella tulee tuohon herkkään ympäristöön olemaan voivat olla sellaisia että ne näkyvät tuolla alueella pitkään

meillä ammattilaisten osaaminen on lähtökohtaisesti korkealla tasolla voimme verrata tätä moniin euroopan maihin ja tulla siihen tulokseen että meillä monissa ammattiryhmissä ymmärretään väkivallan seurauksia osataan kiinnittää huomiota aiheeseen ja niin poispäin

manninen eduskunnan pitäisi voida edellyttää päätöstä tehdessään että se tietää miten tullaan näin keskeinen asia ratkaisemaan ja nyt me emme sitä tiedä

tätä osaamista meidän tulisi jatkossa koota

suomi on kuitenkin sillä tavalla pieni maa että meidän pitäisi tätä osaamista näissä väkivalta asioissa muutenkin pyrkiä kokoamaan osaamisyksiköiksi eri puolille suomea

näin pystyisimme antamaan tarvittavan avun väkivaltaa kärsineelle ja kouluttamaan ja neuvomaan niitä joilta tämä erityisosaaminen vielä puuttuu

tälle osaamiselle tulee luoda kestävät rakenteet ja turvata jatkuvuus ja uskon kyllä että tulevilla sote alueilla tulee olemaan tässä asiassa erittäin merkittävä rooli

asiaan voidaan valmistautua niin kuin jo sanoin nyt rakenteita uudistettaessa ja on otettava myös tässä sote ratkaisussa huomioon istanbulin sopimuksesta tulevat tarpeet

kun palveluja kehitetään osana normaalijärjestelmää myös palveluun pääsy on sitten sen mukainen mutta akuutti kriisiapu annetaan tietenkin aina kotipaikasta riippumatta

väkivallan uhrin kohtaamiseen tarvitaan todellakin myös suomessa uusia toimintakäytäntöjä ja joissakin paikoin vielä sitä osaamisen vahvistamistakin

me voimme sanoa näinkin että suomessa tämä asukkaiden vähyys on jonkinmoinen ongelma tässä kysymyksessä koska tuntuu että erityisosaaminen ei tunnu oikein pysyvän siellä missä sille on käyttöä vain satunnaisesti ja tämä asettaa meidät tämän toimintatapojen kehittämisen osalta vähän erilaiseen haasteeseen ne eivät siis synny tyhjästä mihinkään niitä täytyy aktiivisesti viedä eteenpäin ja saada käyttöön

sosiaali ja terveysministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelevat parhaillaan hanketta joka kulkee nimellä seksuaalisen väkivallan uhrin tuki ja palvelut

arvoisa puhemies

ensinnäkin edustaja niikolle

arvoisa puhemies

siis nämä prosessit kuten täällä jo todettiin ovat vuosien mittaisia ja tätä työtä meidän osaavat ammattilaiset myöskin tekevät jatkossakin virkavastuulla

kysymys on juuri siitä mihin itse asiassa edustaja salonen täällä viittasi että tämä pykälän muotoilu tällä tavoin on osoittautunut varsin tulkinnanvaraiseksi

turvakotien rahoituksen osalta olemme saaneet aikaan ratkaisun jonka avulla voimme tukea akuutin kriisivaiheen hoitoa turvakodissa nykyisellä perhepaikkavolyymilla joka on luonnollisestikin liian vähäinen siihen tarpeeseen nähden emme suinkaan vielä yllä tuohon euroopan neuvoston suositukseen

mielestäni sen pitää olla aika lailla meidän toimintaamme ohjaava peruste kun katsomme koko kansakuntaa ja kaikkien ikäihmistemme saamia palveluita

minusta edustaja östman meidän tulisi olla myös lain edessä samanarvoisia ja siitä tässä asiassa nyt tänä iltana mielestäni on ollut kyse ja se kai on tämän talon keskeinen työsarka

lisäksi muistutan nyt siitä että koko tämän rakennepoliittisen ohjelmankin ajatus tältä osin on ollut nimenomaan se että me voimme vahvistaa niitä kotiin vietäviä palveluita ja se on myöskin ideana tässä että me saisimme niissä kohdissa

palvelujen kehittäminen vaatii nyt yhteistyötä turvakotipalvelujen tuottajien ja kuntien kesken kuntahan vastaa edelleenkin lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisystä ja myös avohuollosta jonka palvelun se voi joko järjestää itse tai ostaa ulkopuoliselta tuottajalta

sitten vielä tähän kristillisyyteen

minäkin olen kristitty enkä arvoisa puhemies kyllä halua enkä aio ottaa myöskään huonon kristityn leimaa otsaani puolustaessani tätä asiaa täällä

minusta pitää olla tarkka siitä että ei loukata myöskään näillä puheenvuoroilla joita käytämme ihmisten omaa arvomaailmaa

turvakotipaikkojen määrän suhteen tavoitteena on nykyisen paikkamäärän säilyttäminen palvelutarjonnan levittäminen sekä avohuollon kehittäminen pitäen koko ajan mielessä missä näitä paikkoja meillä on ja missä on eniten sitä lisäystarvetta

sitten täällä on esitetty kysymyksiä siitä millä tavalla tämä esitys nyt esimerkiksi huomioi sen että meillä on yhä enemmän yhä vanhempia ihmisiä

sen takia minusta tässä keskustelussa olisi ollut syytä pysyä asiallisuuksissa

tässä mielessä haluan kyllä ihmetellä edustaja mäkipään ensimmäistä kommenttipuheenvuoroa täällä jossa hän rinnasti tämän aloitteen johonkin aivan muuhun

on kuitenkin tunnustettava että tällä hetkellä tähän turvakotitoimintaan varatut resurssit ovat niukat ja riittävät akuutin kriisiavun antamiseen turvakodissa

minä toivoisin kyllä että pysyttäisiin kaikki käsiteltävinä olevissa asioissa eikä lähdettäisi pelottelemaan ihmisiä aivan olemattomilla esityksillä jotka eivät ole tämän salin käsittelyssä

tässä hallituksen esityksessä lähdemme nyt siitä että lain toimeenpano rahoituksen riittävyys myös turvakotipaikkojen riittävyys ja sijainti arvioitaisiin viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta jolloin sitten päästäisiin katsomaan olemmeko päässeet näillä keinoilla asetettuihin tavoitteisiin

ja sitten pitää muistaa että toimintakyky ei ole yhteydessä pelkästään ikään vaan hoivan tarve voi siirtyä hyvillä toimenpiteillä oikeilla toimenpiteillä niin kuin tässäkin keskustelussa on todettu myöhemmäksi

sosiaali ja terveysministeriö on suhtautunut myönteisesti lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinoivan elimen perustamiseen

jos ajatellaan sitä jäkälää tai mitä luontoa muutoin te haluatte suojella siinä ympärillä niin tämä asia vaikuttaa siihen näin se vaan on

tämän koordinaatiotyöryhmän toiminta voisi alkaa sitten kun istanbulin sopimus on ratifioitu ja astuu myöskin suomessa voimaan

haluammeko että se kehitys jatkuu

lisäksi sosiaali ja terveysministeriössä suunnittelemme erikseen vielä tällaisen koordinaattorin tehtävän sijoittamista ministeriöön jotta pystymme sitten pysymään riittävästi tästä tämän aihepiirin sisällä tehtävästä työstä myöskin ministeriöitten välillä kartalla ja emme tee turhaan myöskään päällekkäistä työtä

silloin pitää miettiä sitä miten voimme estää tämän kehityksen jatkumisen ja siksi olen pitänyt tätä asiaa esillä koska eduskunnan pitäisi päätöstä tehdessään minun mielestäni tietää miten näin oleellinen asia aiotaan ratkaista

edelleenkin edelliseltä kiekalta jääneitä kysymyksiä

mehän olemme siis tukemassa vanhuspalvelulain tavoitteita ja kotiin vietävien palveluiden vahvistamista myöskin lainmuutoksella joka tuodaan todennäköisesti vielä tämän syksyn aikana eduskunnan käsittelyyn jotta me pääsisimme siihen tilanteeseen että sitä toimintakykyä vanhuspalvelulain mukaisesti pystytään myös kotiin vietävillä palveluilla vahvistamaan

perheväkivalta naisiin kohdistuva väkivalta on suomessa suuri ongelma ja tämän johdosta olen ehdottomasti sitä mieltä että on hyvä että nyt vihdoin saamme myös istanbulin sopimuksen ratifiointivaiheeseen

uskon että tämä on yksi sitoumus siitä että tunnustamme tämän ongelman olemassaolon myös suomalaisessa yhteiskunnassa ja tartumme niihin palveluihin joilla voimme tuure

edustaja tainio kysyi tästä lastensairaalahankkeesta ja siitä miten tasa arvoisessa asemassa nämä eri sairaalahankkeet keskenään ovat

se on tietenkin ihan aiheellinen kysymys mutta totean silti että tällä lastensairaalalla on myös sellaisia valtakunnallisia tehtäviä joita ei ehkä muilla sairaaloilla tai sairaanhoitopiireillä tässä vaiheessa ainakaan ole

mutta me olemme käyneet neuvotteluja kaikkien sairaanhoitopiirien kanssa

kun itsekin olen liikuntaneuvoston näkökulmasta saanut tätä aihetta aiempina aikoina seurata niin mielestäni tämä ministeriöiden välinen yhteistyö on kyllä mennyt parempaan suuntaan

me tarvitsemme vain tuolla alueilla niitä hyviä yhteistyökumppaneita kouluja varhaiskasvatusta ja tietenkin sitten myös terveydenhuollon yksiköitä joissa me voimme näitä tavoitteita edistää

on tietenkin hyvin valitettavaa että edustaja kokee niin että tämä tulisi laittaa uudelleen valmisteluun kun olen ymmärtänyt että myös järjestöjen kesken olemme olleet varsin yksimielisiä siitä että perhehoito vaatii omaa lainsäädäntöä sen selkeyttämistä ja myöskin tämän valvonnan osalta meidän pitää saada uusia linjauksia lainsäädännön tasolle

ja kun aina minultakin kysytään tästä sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksesta niin kyllä hyvin usein haluan esittää vastakysymyksen

kun kysytään mistä lisää rahaa sotelle niin haluan kysyä käytämmekö me nykyisiä resursseja järkevästi

uskon että muun muassa tällä sote ratkaisulla me pääsemme sellaiseen järjestelmään jossa asiakkaat potilaat saavat parempaa oikea aikaisempaa palvelua mutta myös kustannustehokkuus paranee koska voimme katsoa sitä kokonaisuutta ehkä hieman paremmin

siis täysi ikäisiä voitaisiin edelleenkin hoitaa toimeksiantosopimussuhteisesti perhehoidossa erityisestä syystä neljästä ja seitsemästä poiketen

myös jos on kyse hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille voi perhekodissa tai ammatillisessa perhekodissa olla samanaikaisesti hoidettavana useampi henkilö

edustaja virolainen kysyi näistä tutkimus evo leikkauksista

kyllä sanon suoraan että kovalta tuntuu

ne ovat kovia lukemia samoin kuin sosiaalialan osaamiskeskuksille suunnattu säästö samoin kuin meidän alaisille laitoksille niin thllle stukille kuin ttlllekin suunnatut säästöt

esityksessä ammatillinen perhehoito on määritelty niin että siinä voitaisiin hoitaa myös seitsemää lasta ja nuorta ja jatkossa kaksi koulutusvaatimukset täyttävää perhehoitajaa ei kuitenkaan voi suoraan hoitaa seitsemää lasta ilman että he hakevat toiminnalleen aluehallintoviraston luvan

ongelma vain on se että kun valtionta lous on siinä jamassa kuin se on ja kun minäkin katselen niitä omia momenttejani niin minä en sieltä hirveän paljon löydä momentteja mistä voisin käydä hakemassa lisää sitä rahaa

mitä sitten tulee näihin muihin huomioihin niin voi sanoa että tavallinen tilanne lasten osalta erityisesti on se että lastensuojelun kautta sijoitetaan alle neljä lasta yhteen toimeksiantosuhteiseen perhekotiin

me olemme tosi tiukassa paikassa ja se tutkimus evo valitettavasti on sitten joutunut kohtuuttomienkin leikkausten kohteeksi sen ihan avoimesti myönnän

vaikeimmin oireilevat sijoitetaan nykyisinkin laitoshoitoon koska heidän tuen tarpeeseensa perhehoito ei usein ole riittävä vastaus

lastensuojelussa ammatillinen perhekoti on ehkä se tutumpi ja käytetympi palvelumuoto kuin muissa asiakasryhmissä mutta perhehoitolain muutoksen myötä nämä perusperiaatteet eivät siis ole mihinkään tästä muuttumassa

siihen pitäisi pystyä varautumaan sillä neuvonnalla